no tämähän on selvästi rajoitus perusoikeuksiin

tämä on ollut ihan selvä lainsäätäjänkin lähtökohta ja tämän vuoksi vankeuslakiin on otettu oma säännöksensä siitä millä perusteilla voidaan rajoittaa vangin hallussa olevaa omaisuutta

sopiiko kirjoituskoneeseen

ei sovi

sopiiko kirjoituskoneeseen

ei sovi

ei sovi

tämä on tyhjentävä luettelo niistä perusteista joilla voidaan rajoittaa vangin haltuun annettavaa omaisuutta

olen ihan samaa mieltä siitä että vankilaviranomaisella täytyy voida tuommoisessa tilanteessa olla oikeus ottaa se kirjoituskone pois

mutta tähän vankeuslain sääntelyyn niistä perusteista joilla voidaan evätä omaisuus vangin hallusta se ei vain sisälly ja sen vuoksi tältäkin osin olen tehnyt ministeriölle esityksen että voi harkita vankeuslain tarkistamista

tämä on sinänsä minusta ihan hyvä esimerkki

sen kirjoituskoneen suhteen muuten kun siinähän oli kysymys siitä että vanki teki tai hänen epäiltiin tekevän rikoksia sillä kirjoituskoneellaan

tämä kirjoituskone toki olisi voitu ja en tiedä ehkä niin tapahtuikin pakkokeinolain perusteella takavarikoida eli poliisilla tähän on ollut eväät

mutta on ihan totta että tämä tällainen järjestely aiheuttaa toki ongelmia lain soveltajille ja toki se aiheuttaa ongelmia myös laillisuusvalvojille että tällaisia kysymyksiä me sitten joudumme arvioimaan ja harkitsemaan ja tekemään sitten lainsäädännön täsmennysesityksiä

herra puhemies

tässä oli puheenvuoroni